komission esitys johtaisi myös siihen että lopettaisimme ruotsista matkitut mutta strategisesti virheelliset kolmikaistajärjestelyt jotka eivät toteuta kestävän kehityksen periaatetta

sujuvan ja nopean liikenteen turvaamiseksi olisi mielestäni parempi rakentaa nelikaistaisia kaiteella erotettuja teitä kuin hermostunutta ajotapaa edistäviä kolmikaistaratkaisuja

ymmärrän kyllä että suomi ei täysin yhdy komission esitykseen sillä kattavan moottoritie tai moottoriliikennetieverkon rakentaminen tulisi liian kalliiksi

mielestäni nopeita liikenneyhteyksiä tulisi kuitenkin koko ajan kehittää sillä nämä investoinnit ovat aina tuottavia ja hyödyttävät koko suomea

sen takia on perusteltua että kehitämme liikennejärjestelmiämme aina aika pitkälle komission esityksen mukaisesti ja pidämme myös yllä riittävän suurta kuljetustukea jotta yrittämisen edellytykset säilyisivät koko maan alueella

tiedän pohjimmiltaan että se johtuu luontodirektiivistä ja sille ei varmaan ministerikään mitään voi mutta noin rakentavassa mielessä kuitenkin kysyn

pystytäänkö jollakin tavalla olemaan aktiivisia euroopan unionin suuntaan että pyrkisimme hieman muuttamaan luontodirektiiviä ja tietenkin ne nelos ja viitosliitteet

perusteena tälle kysymykselle on se että me tiedämme että maakunnissa tietyillä alueilla on jo aika kestämättömiä tilanteita ja minun mielestäni sellainen lainsäädäntö joka jopa jollakin tavalla kiihottaa ihmisiä ottamaan oikeuden omiin käsiinsä ei voi olla silloin järkevää lainsäädäntöä ja kun tiedän että komissiollakin on pyrkimys estää ja rajoittaa salametsästystä niin eikö tässä suhteessa meidän omat linjat ja komission päämäärät ole yhtenäisiä

millähän aikataululla nämä petokannat saadaan selvitettyä että päästään sitten linjaamaan uudelleen kansallista petopolitiikkaa niissä rajoissa mitä direktiivi sallii

itse jäin pohtimaan tätä itsehallintoaluetta ja sen mahdollista verotusta kun perustuslaista kyllä löydän tämän itsehallintoalueen mutta minä en löydä sieltä kuin lauseen että kunnalla on verotusoikeus

vaatiiko tämä itsehallintoalueen oma verotus mahdollisesti kirjauksen perustuslakiin

toteutuminen ei välttämättä vaadi tukea vaan kysymys on myös lainsäädännöstä eli siitä kuinka paljon pystymme poistamaan luomu ja lähiruuan markkinoille tulon esteitä

näiden päämäärien tarkoitus ei ole heikentää elintarviketurvallisuutta vaan siirtää tuotannon laatua ja turvallisuutta entistä enemmän elintarviketoimijoiden itsensä vastuulle

tuista voidaan olla mitä mieltä tahansa mutta tässä tapauksessa suhteellisen pienellä määrärahalla edistettiin merkittävästi lähiruuan tuottamista ja poistettiin etäisyyksistä johtuvaa kohtuutonta haittaa

arvoisa puhemies

meidän on noudatettava euroopan laajuisia asetuksia

euroopan unioni ja euro ovat olleet monessa mielessä positiivinen asia suomelle mutta ehkä niiden kielteisin piirre liittyy liian tiukkaan sääntelyyn ja kontrolliin asioissa joissa tarvittaisiin terveen järjen mukaista kansallista liikkumavaraa

euroopan unioni on talousongelmien lisäksi myös demokraattisissa ongelmissa joista ulospääsy edellyttää yhtenäisen talouslinjan ja vakauden lisäksi kansallisten erityispiirteitten vahvempaa tunnustamista ja kansallisten joustojen sallimista

arvoisa puhemies

kun lainsäädäntömme ei tällä hetkellä salli naudan teurastamista pienteurastamoissa samoilla periaatteilla kuin esimerkiksi hirven kohdalla on mahdollista niin ensiluokkaista lihaa on toimitettava honkajoki oylle hävitykseen

esimerkiksi jalkansa nyrjäyttänyttä nautaa ei voida ottaa nautojen yhteiskuljetukseen teurastamolle

joidenkin arvioiden mukaan suomessa menee jopa miljoonia kiloja vuodessa elintarvikkeeksi kelpaavaa hyvää naudanlihaa tuhottavaksi rekkarallin kautta juuri honkajoki oylle

kotiteurastus omaan käyttöön on toki vielä mahdollista mutta se edellyttää ensi heinäkuun alussa voimaan tulevan asetuksen mukaan sitä että nautojen teurasjätteet ja luut on kuljetettava suurimmasta osasta suomea edelleen juuri honkajoki oylle

tämä aiheuttaa sekä viljelijöille että veronmaksajille lisäkustannuksia ja on täysin turhaa työtä

pahinta on se että komission pakottamalle sivutuoteasetukselle ei löydy minkään näköistä järkevää perustetta ajatellaanpa sitten tautiriskiä tai maankäyttöä

arvoisa puhemies

juuri tällainen perustelematon toiminta syö eun hyväksyttävyyttä ihmisten keskuudessa

jos haluamme edistää lähiruokaa ja pienyrittäjyyttä on meidän vaadittava eulta ymmärrystä ja helpotusta niissä asioissa joissa kansalliset ratkaisut eivät häiritse markkinoiden toimintaa vaan tasoittavat luonnonolosuhteista ja maantieteestä johtuvia haittatekijöistä edustaja j o